millä ne elvyttävät

tämä on häpeällistä että siellä ei ole yhtään vasemmistolaista kun en minä ville niinistöä sellaiseksi tohdi leimata

kuka niille lainaa rahaa ja millä korolla

arvoisa puhemies

näin tämä menee joka kerta

edustaja sasille sanoisin että oletteko te samaa mieltä kuin ranskan presidentti francois hollande jonka kannatus on vaalilupausten petettyä romahtanut että kriisi on ohi

arvostan sitä että edustaja satonen korjasi tämän virheellisen väittämän

arvoisa herra puhemies

edustaja kumpula natri olisin toivonut että meillä vanhasen tai kataisen hallitus olisi hollannin ruotsin tai britannian tavoin hakenut sitä maksupalautusta mutta kirkasotsaisuudessaan eivät ole edes hakeneet saati että olisi voitu saada

tänään on tullut uutta tietoa tänään tänään on tullut uutta tietoa

haluan siitä antaa edustaja backmanille kyllä tunnustuksen että hän oli lukenut keskustan varjobudjetin ja huomasi sieltä puuttuvat satsaukset ammatilliseen koulutukseen kuntien valtionosuuteen

on aivan selvää että raakileina eu jäsenyyteen poliittisista syistä hyväksytyt esimerkiksi romania ja bulgaria eivät täyttäneet jäsenehtoja eikä niiden talous ole tällä hetkellä sellaisella tasolla kuin eu maan talouden pitäisi olla

hyvä niin ja nyt hallituksen pitää antaa oikeata tietoa suomen kansalle nimenomaan eduskunnassa eikä kabineteissa nimenomaan täällä kansanvallan kateederilla

osallistuvatko myös euron ulkopuoliset maat tähän pelastustalkooseen kun meille sanottiin että nyt pankkiunioni mukamas on se joka estää nämä kriisit

tämä on aivan selvä asia

mutta meillä nämä ovat

ei ole ihme että nettosaajia on tulossa

arvoisa herra puhemies

täällä kysyttiin ja täällä on vastattu ja hyvä niin

tässä lopuksi haluan sanoa pienyrittäjyydestä

pääministerille kiitos maltista ja holtista joka teidän omilta hallituskumppaneiltanne kyllä unohtui

työssä jaksaminen työolosuhteiden parantaminen työn sisällön kehittäminen kannustava työilmapiiri hyvien työsuoritusten palkitseminen ja työkunnon ylläpitäminen ovat avaintekijöitä työurien pidentämiseen

perussuomalaiset kannattavat että tuetaan autetaan siellä paikan päällä

nyt tarvitsemme mittavaa elvytyspakettia kansantalouden pyörien pitämiseksi pyörimässä tai kehitys voi kääntyä vielä ennustettuakin heikommaksi

ja aivan niin kuin edustaja pekkarinen sanoi etulinjassa ovat myös suomalaiset veronmaksajat paljon enemmän etulinjassa kuin mahdollisesti kaatuvan ranskalaisen ja portugalilaisen valtion omat kansalaiset

viittaan tähän edustaja alanko kahiluodon käyttämään puheenvuoroon ja kyllä myöskin edustaja mäkelän käyttämään puheenvuoroon

sitten kolmas on tämä mihinkä viittasivat sekä ed

tennilä puheenvuorossaan että ministeri myös oopium eli huumeet

en minäkään lähde kysymään sosialidemokraattien kantaa sorsa sää tiöstä vaan kysyn vaikkapa ministeri huoviselta joka siellä on ryhdikkäästi vastaamassa hallituksen puolesta

eli elinkelpoisia yrityksiä ei pidä päästää turhaan konkurssiin

onko tämä teidän oikeudenmukaisuuskäsityksenne mukaista että me maksamme muiden velkoja töräyksistä joita emme ole itse tehneet

muuten ei mikään mene eteenpäin

pitäisi tässä nyt joku alkeellinen hygienia olla

on nyt syytä muistaa että jokaisella ihmisellä on oikeus nauttia tienaamastaan eläkkeestä ja viettää hyvällä omallatunnolla eläkepäiviä mieluimmin vielä terveenä ja työkuntoisena

mutta olen myös keskustellut afganistanissa olleiden sotilaiden kanssa ja he kyllä sanovat että huonompaan on menty ja ollaan menossa ikävä kyllä

rupesimme tekemään sitä lain määräämää selvitystä vaikka meillä on jo omat selvitykset olemassa kirkkonummen kauniaisten vihdin ja itsemme kanssa

tässä nyt hallituksen talouspoliittinen kunto ja pitkänäköisyyskestot testataan

eli meidän on tarjottava suomalaisille työtä ja tulevaisuudenuskoa pidettävä yllä kotimaista kysyntää sillä voidaan lamapeikkoa hätistellä loitommalle ei kokonaan poistaa

uskomme siihen että eläkkeiden maksajien edustajien siis työntekijä ja työnantajajärjestöjen kanssa on syytä neuvotella etukäteen eikä yrittää hyväksyttää päätöksiä jälkikäteen

arvoisa herra puhemies

arvoisa rouva puhemies

ensin kiitos edustaja elomaalle että huomioitte että ministerilläkin on tässä aivan samanlainen sananvapaus kuin kansanedustajalla ja käytän sitä

perussuomalaisten mielestä elvytystä varten voidaan tilapäisesti lisätä valtionvelkaa vieläkin enemmän kuin hallitus on kaavaillut mutta jokainen meistä tietää että velat on maksettava takaisin

mikä niissä lihassa ja leivässä sosialisteja niin riivaa että niitä ei voida pistää alempaan arvonlisäverokantaan

suurista suomen kansaa koskevista periaatekysymyksistä olisi viisasta neuvotella myös opposition kanssa sillä tämän päivän oppositio on huomisen hallitus

kantani on omani ei puolueeni kanta niin kuin huomaatte me olemme vapaa kansanliike molempiin suuntiin on mielipiteitä eikä myöskään hallituksen mielipide

on elvytettävä sillä tavalla joka pitkällä tähtäimellä tuo ja luo lisää jaettavaa eikä vedettävä kaikkia avustuksia suoraan suolesta alas vaan se on tehtävä niin että tulee jatkuvuutta parempia toimintaedellytyksiä kilpailukykyisiä työpaikkoja

arvoisa herra puhemies

te leikkaatte myös sairailta lääkekorvauksia

mitä pahaa he ovat teille tehneet että te kohdistatte nämä näihin

tässä tuli aika paljon kysymyksiä tuli yhdet kehutkin

eläkepolitiikka on tärkeää

aloitetaan isosta kuvasta siitä mitä meidän tärkeimmässä kilpailijamaassamme ja oikeastaan meidän verokkimaassamme parhaasta päästä ruotsissa tapahtuu

mutta täytyy nyt oikein edustaja heinäluomaa erikseen kiittää että kyllä teidän kehunne lämmitti enemmän kuin kevätaurinko että kyllä minä tämän loppupäivän elän tällä jo pelkästään

ovatko rahastot sulamassa samaa tahtia napajäätikön ja hallituksen kannatuksen kanssa

arvoisa puhemies

perussuomalaisten mielestä nyt on oikea aika käynnistää lisää tie silta ja rakennushankkeita sillä tämän alan työllisyys vahvistaa ja tuo työpaikkoja alihankkijoille ja muullekin teollisuus ja työvoimaketjulle

aivan aivan teillä on oikeus olla tuota mieltä minä en ole koskaan sitä kieltänyt

voisiko eläkerahastojen varoilla auttaa kotimaista työllisyyttä nyt pahana päivänä ja saada sitten lihavien vuosien koittaessa rahansa takaisin

toivon myöskin että ed

arvoisa puhemies

kaunisto ja muut keskustalaiset muistavat sitten että maatalouspolitiikkaa tehdään ajassa kun kepu on oppositiossa ja mätkii kokoomusta ja sosialidemokraatteja brysselin edessä orjailusta

se sattuu muuten siihen ajanjaksoon jolloin nykyiset oppositiopuolueet olivat hallituksessa joten joku on mennyt pahasti pieleen jo vuosia

tässä nyt ollaan selvästi sen kanssa tekemisissä että tuli aika paha virhe tehtyä kun juurittiin osa porukasta pois

vaikuttavuus on kaiken a ja o suomen kriisinhallinnassa se että me vaikutamme siellä paikan päällä olemme hyödyksi mutta myös pidämme yllä suomen voimavaroja ja kykyjä

täytyy pyrkiä päinvastoin siihen että saadaan näitä ihmisiä mukaan

vain kannattavat yritykset luovat ja tuovat työtä

me perussuomalaiset kannatamme koko suomen asuttuna pitämistä elinkelpoista maaseutua ja maataloutta

edustaja zyskowicz turkista ja pakolaisleireistä

elintarvikeketju on suomelle elintärkeä

on erittäin tärkeää että näillä leireillä on inhimilliset olot kahdesta syystä

meidän ei kannata ostaa ruokaa valuuttatuloilla vaan meidän kannattaa tuottaa ruoka omassa maassa omilla viljelijöillä omana tuotantona ja nimenomaan tätä kautta viljelijä hyötyy

heidän vuokseen jotka mahdollisesti palaavat kotimaahansa ja sitten siitä syystä että siellä ihmisten elinolosuhteet ovat siedettävät

aina pitää puhua puhua

isänmaa on yhteinen vaikka sen itsemääräämisoikeus on epätäydellinen sanottakoon nyt näin nätisti

sieltä se ratkaisu saattaa löytyä

mutta se ei nyt kuulu suoranaisesti tähän paitsi että jos luullaan että suomalainen merentutkimuslaitos eun rahoituksesta on kiinni niin silloin se on kyllä heikoissa kantimissa arvoisa puhemies

sitten tuli tästä uhasta maahanmuuttajien keskuudessa

veronkorotuksilla

miten se vie työtä ja yrittämistä eteenpäin

kyllä näin on terrorismi ei tunne rajoja

kyllä teillä vielä ennen näitä puheita elintarvikeliitossa jokunen kannattaja on ollut lihanleikkaajissa ja teurastamoissa mutta ei enää ole jos ette ymmärrä suomalaista elintarviketeollisuutta puolustaa

mitä tulee finnfundiin niin kyllä edelleen pidän erittäin tärkeänä että kestävällä tavalla jotta nämä maat pääsevät eteenpäin siellä pitää olla työtä tulevaisuudennäkymää yritystoimintaa naisten yritystoimintaa naisten maanhankintaoikeutta ja maanomistusoikeutta kaikkia tällaisia asioita pitää olla